ensimmäinen on se että meillä on paljon nuoria jotka käyvät eri ihmisten viranomaisten pakeilla mutta viranomaiset eivät tiedä toinen toisistaan mitään

arvoisa puhemies

jos ajatellaan esimerkiksi nyt käynnissä olevaa maailmanlaajuista lamaa niin yksi sen syitä oli se että oli rajoittamattomat markkinat rajoittamaton ahneus pörssipeliä pankkipeliä

harmaasta taloudesta kärsivät suomalaiset työntekijät jotka menettävät työpaikkansa epärehellisten yritysten palkatessa työntekijöitä alle kaikkien työehtosopimusten

teemme koko ajan töitä sen eteen että pystyisimme kansallisen kuva arkiston kautta huolehtimaan siitä kansallisesta kuvahistoriasta jota meillä on mutta tässä on kysymys puhtaasti hallinnollisesta yhdistämisestä ja tässä ei lähdetä hakemaan varsinaisesti mitään uusia tehtäviä

budjettiprosessi oli kivuttomampi kuin edellisenä vuonna ja pn sai omia painotuksiaan siihen muun muassa kulttuuribudjettiin ja itämeren toimintaohjelman rahoitukseen

pääministeri kiviniemi ja valtiovarainministeri katainen sitoutuivat siihen että progressiivista tuloverotusta siirretään yhä enemmän välilliseen verotukseen siis kohti epätasa arvoista tasaveroa

kuitenkin asiantuntijakuulemisissa tuli selvästi ilmi että myös opetuspuolella tätä pidetään vain puhtaasti symbolisena eleenä ei toimenpiteenä joka todellisuudessa vaikuttaa merkittävästi ryhmäkokoihin

hollannissa on kehitetty tämmöinen liputusjärjestelmä jossa järjestelmään voi merkitä sen että on ollut tekemisissä

harmaasta taloudesta kärsivät ulkomaalaiset työntekijät joille maksetaan surkean alhaisia palkkoja teetetään ylipitkiä päiviä ja työsuojelu on olematonta

pääministeri vanhanen haluatteko te laittaa veroparatiisit kuriin ja ottaa käyttöön pääministeri vanhanen oivan keinon veroparatiisien suitsemiseen

euromaiden johtajat sopivat brysselissä että julkisen sektorin palkkoja hillitään eli suomessa ekn ajama niin sanottu palkka ankkuri saa nyt selvästi myös euromaiden johtajien tuen

totta kai me tuemme sitä että tulee lisää rahaa mutta ennen muuta me haluamme pitää siitä huolta että kaikilla koululaisilla peruskoulussa on tasa arvoiset mahdollisuudet olla riittävän pienissä luokissa riippumatta koulusta riippumatta kunnasta alueesta

arvoisa puhemies

harmaasta taloudesta kärsivät rehelliset yrittäjät jotka eivät pärjää markkinoilla kun vilunkiyrittäjät jättävät maksamatta palkat ja verot

täällä ed

toinen huomio on että kaikilla lapsilla ja nuorilla pitää olla oikeus liikuntaan ja harrastamiseen seuratuki välineenä että vähävaraisten perheiden lapset eivät syrjäydy liikunnasta ja kuten monesti sitä kautta myös muusta yhteiskunnasta

pentti oinonen minusta hivenen lietsoi tämän asian yhteydessä tällaista kielisodan tyyppistä keskustelua ja erityisesti kun ed

kun näitä ei tehdä euroalue kulkee kriisistä kriisiin komein askelin ismo alankoa lainatakseni niin kauan kuin annetaan markkinoiden heiluttaa koiraa

tämän lisäksi on todettava että pohjoismainen yhteistyö sujuu hyvin pienin henkilöstöresurssein

jos ajatellaan mistä meidän pitää huolehtia niin meidän pitää huolehtia siitä että meillä on kestävää taloudellista kasvua joka tulee siitä että meidän teollisuutta saadaan uudistettua ja vienti saadaan vetämään

oletteko te ministeri katainen tämä on oleellinen kysymys valmis tuomaan joka tapauksessa eduskuntaan irlanti lainan siitä huolimatta että ei tulisi rahamarkkinaveroa että finanssimarkkinoita ei laitettaisi kuriin että vakuuksia ei annettaisi lainoille

tämä voi merkitä sitä että ikääntynyt työtön menettää sen viimeisen suojan köyhyydeltä eli työttömyysturvan lisäpäivät

organisaatiota on kevennetty ja kavennettu ja neuvostolla on oma tarkastuskomitea joka koko ajan seuraa projektitoimintaa ja tekee hallinnon tarkastelua

sipilä mitä luulette pyöriikö santeri alkio haudassaan

itse asiassa on niin että valitettavasti aivan valtaosa lapsista kouluissa opiskelee ensimmäisenä kielenä englantia

harmaasta taloudesta kärsii erityisesti rakennusala mutta se on entistä voimakkaammin leviämässä myös palvelualoille teknologiateollisuuteen ja kilpailutusten sekä ulkoistamisten myötä myös julkiselle sektorille

eläkkeiden terveydenhuollon ja sosiaalietuuksien kestävyys on väliotsikkona kokouspäätöksiä kirjaavassa asiakirjassa

mutta sitä odotellessa meidän pitää huolehtia kotimarkkinoiden kysynnästä ettemme tapa sitä ostovoimaa sitä kehitystä jolla on pystytty huolehtimaan työllisyydestä kotimarkkinoilla

meillä on nuorten keskuudessa erittäin hyvä englannin kielen taito ja pitäisi nimenomaan rohkaista lukemaan ensimmäisenä vieraana kielenä toista kotimaista tai muita kieliä

runsaan vuoden aikana on puhuttu sen verran kestävyydestä että uskon kansalaisten ymmärtävän että tässä on kysymys vain yhdestä asiasta

edustaja satonen te eduskuntaryhmän puheenjohtajana kesäkokouksessa vaaditte että työaikaa pitää pidentää ilman että palkkoja nostetaan

tässä yhteydessä on kuitenkin pidettävä myös huolta siitä että suomen kieli saa aseman pohjoismaisessa yhteistyössä

leikkauksista leikkauksista ja leikkauksista

ne eläkeläiset opiskelijat työttömät jotka elävät perusturvan varassa käyttävät jokaisen euron ja jokaisen sentin kotimaiseen kysyntään luovat kotimaassa työpaikkoja

kunnissa tehdään päätöksiä voimasuhteiden mukaan ja kun kysytään minkä puolueiden kanssa me olemme olleet eniten eri mieltä kuntatasolla niin rehellisesti olen vastannut että useimmiten kokoomus on ollut se joka on ajanut yksityistämistä ulkoistamista vasemmisto on puolustanut hyviä laadukkaita lähipalveluita kunnan omana työnä

nythän neuvoston kielet ovat ruotsi tanska ja norja ja suomeksi käännetään asiakirjoja ja kokouksissa on tulk kaus suomeksi

eduskunnan pitää ottaa käyttöön kaikki keinot joilla estetään halpatyövoiman markkinoiden syntyminen suomeen

se on yhtä kuin palkkojen leikkaamista

me jaamme yhteiset käsitykset demokratiasta päätöksenteon avoimuudesta hyvin saman tyyppisen pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskuntamallin ja on tärkeää että näissä asioissa voimme tehdä yhteistyötä sellaisten maiden kanssa jotka jakavat meidän kanssamme samanlaisen yhteiskuntamallin ja ajattelun

miksi te siis jos haluatte huolehtia työllisyydestä ja talouskasvusta leikkaatte nimenomaan perusturvaa joka palautuu suoraan talouteen niin verotuloina kuin palveluiden ja muiden käyttäminä työpaikkoina

valtuuskunnan jäsenten tasa arvoiselle osallistumiselle pohjoismaiseen yhteistyöhön on tärkeää että asiakirjat saadaan ajoissa suomeksi

alkuperäinen lähtökohta oli että jokainen unionimaa vastaa omasta taloudenpidostaan eikä yksittäisen jäsenmaan holtittomuutta panna toisten maksettavaksi

laajojen ministerineuvoston selontekojen osalta tämä ei toteudu

tästä on luovuttu

niistä tärkein on sote uudistus jonka kaikki puolueet jotka tässä salissa ovat ovat yhdessä sopineet mutta jota tällä hetkellä jarruttaa kokoomus

ihan tavallisella kaupunkilaisjärjellä tai maalaisjärjellä kumman vaan te haluatte nurmijärveläisenä valita voitte ymmärtää sen että silloin jos saa isoa odotusta sijoituksista ison koron niihin sisältyy aina isompi riski

arvoisa rouva puhemies

se on nimenomaan sitä työtä jolla pyritään räätälöimään jokaiselle nuorelle mahdollisuus löytää itselleen opiskelupaikka työpaikka rytmi elämäänsä

on parempi että niistä löytyy se ryhmä eikä haikailla esimerkiksi eteläeurooppalaisten katolilaisten arvojen perään niin kuin eussa ovat pyrkineet nämä välimeren maat tuomaan katolilaisia arvoja esimerkiksi avioliittolainsäädännön kautta

neljä kuukautta sitten valtiovarainministeri stubb vakuutteli että hallintarekisteri on pakko ottaa käyttöön eu paineen vuoksi mutta se ei pitänyt paikkaansa mitä silloin väititte

tämä on mittava kajoaminen kansallisten parlamenttien budjettivaltaan mikä ei olisi lainkaan tarpeen jos jokainen unionimaa vastaisi itse tekemisistään ja kantaisi vastuunsa itse

tosin tämä vaati vasemmisto opposition pitkäjänteistä painostustyötä

te olette kokoomuksen ryhmän puheenjohtaja

voisitteko nyt viestittää pääministeri stubbille ja ministeri rädylle että loppuu se pelaaminen ja nyt saadaan tämä sote ratkaisu kasaan

valtiovarainministeri jyrki katainen oli hyvin vastahakoinen käännetylle arvonlisäverolle mutta lopulta opposition luoma poliittinen paine kävi niin kovaksi että lakimuutos oli pakko toteuttaa

pidetään me kiinni suomalaisesta demokratiakäsityksestä avoimuuskäsityksestä ja pohjoismaisesta hyvinvointiyhteiskunnasta ja tehdään sitä yhteistyötä sillä kielellä jota osaamme hyvin kaikki

onneksi edellisessä hallituksessa vasemmistoliitto vihreät ja demarit olivat tiukkoina ja neuvottelivat nimenomaan poikkeuksen niin että se mahdollistaa sen että jatkossakin on suora omistus suomalaisilta sijoittajilta

hallitus sitoutui siihen että vakaus ja kasvusopimuksen säännöt kirjoitetaan suomen lainsäädäntöön

me tuemme kolmannen sektorin toimijoita voimakkaasti mutta en tiedä mihin tutkimuksiin edustaja niikko viittasi kun sanoi että se tutkitusti tekee aina parasta työtä

suomen silloinen kreikan suurlähettiläs ole norrback on informoinut teitä pääministerinä näistä kreikan ongelmista ja siitä pelistä mitä kreikassa pelataan

arvoisa puhemies

pääministeri mari kiviniemi puheessaan kauniisti sanoi että lapsista ja nuorista on pidettävä huolta ja varhainen syrjäytyminen on estettävä

myös verottajan vertailutietojen tarkastusoikeus ja harmaan talouden selvitysyksikön perustaminen ovat hyviä asioita taistelussa harmaata taloutta vastaan

miksi ette ole nostanut sitä voimakkaasti eussa esille

brysselistä käsin halutaan puuttua suomalaista hyvinvointivaltiota koskeviin päätöksiin palveluista ja perusturvasta

arvoisa puhemies

mutta silloin te myös sanoitte että hallitus ei valmistele hallintarekisteriä uudestaan missään muodossa ja sanoitte että hallintarekisteri on haudattu ja kuopattu

mutta kuten koko opposition allekirjoittamassa välikysymyksessä ja sen perusteluissa todetaan ja kuten muun muassa harmaan talouden tutkija markku hirvonen on selvästi ja selkeästi sanonut nämä toimenpiteet eivät missään tapauksessa riitä

silloin vasemmistoliitto varoitti tulevasta lamasta ja esitti elvytyspakettia

valtionvelan suhde bruttokansantuotteeseen ei laske leikkaamalla vaan se laskee ennen muuta sillä että saadaan työtä ja talouskasvua

minä en laittaisi nyt kolmatta sektoria ja julkista toimintaa vastakkain vaan kolmas sektori tukee julkista toimintaa oman osaamisensa kautta

arvoisa puhemies

toinen seikka on voitaisiinko opintojen aikana erityisesti korkeakoulu yliopisto opinnoissa esimerkiksi lukukausia pidentää niin että pystyttäisiin enemmän suorittamaan opintoja ja myös saada joustavuutta niin että yksittäisen kurssin väliin jääminen ei tarkoita että seuraavan kerran vasta vuoden päästä voidaan suorittaa

kaiken kaikkiaan näistä miljardituista unionimaiden kansallisten budjettien valvonnasta sekä eläke terveys ja sosiaalijärjestelmien kestävyysvalvonnasta syntyy melkoinen kokonaisuus

me kannatamme ja olemme vaatineet elvyttämistä mutta samaan aikaan pitää katsoa toista puolta leikkausten vaikutusta talouskasvuun katsoa eurooppalaisia esimerkkejä

suuri huoli tässä järjestelmässä on se että kun ruotsissa esimerkiksi tiedetään että tämän mallin myötä raha seuraa äveriästä potilasta tasa arvo on vähentynyt terveyserot ovat kasvaneet niin miten luodaan se suomen malli joka takaa sen että tasa arvo paranee ja yksityisille yrityksille ei luoda rahantekokonetta

ulkomaille rekisteröityjen yritysten saama kilpailuetu suomessa on kohtuuton

kun kokoomusnuoret esittivät sosiaaliturvan leikkaamista ja peruspalveluiden heikentämistä valtiovarainministeri katainen vastasi kyselytunnilla että leikkauslistoja ei ole

ministeri katainen oli kovanaamana vielä kaksi viikkoa sitten puhui siitä että yritysveron korottaminen sääntely vakuudet ovat ehtoja että tämä takauspaketti hyväksytään

itse asiassa tänään kun hallituksen eu ministerivaliokunta loppui aikaisemmin kuin oli oletettavaa ja seuraava tapaaminen oli vasta puolen tunnin päästä kiasmassa niin sain sellaisen mukavan hetken että pääsi rauhassa kävelemään helsingin keskustan läpi ja tekemään pienen lenkinkin kun aikaa oli

tämä on konkreettinen keino pitää huolta siitä että ketään ei syrjäytetä peruskoulun jälkeen

opintotuki tällä hetkellä ei tasoltaan ole semmoinen että se mahdollistaa täysipäiväistä opiskelua kaikkien osalta vaan aika moni joutuu käymään töissä ja tässä taloudellisessa tilanteessa voi olla vaikea nostaa opintotuen tasoa

valtiovarainministeri rinne te kritisoitte ennen valintaanne muun muassa lapsilisäleikkauksia työttömyyskorvauksien leikkaamista sekä indeksileikkauksia

ainoa mitä te olette tuomassa on se että me hyväksyisimme jälleen kerran pank kien maksamien bonuksien ja optioiden jälkeen pankkiherrojen pelastamisen

pääministeri kiviniemi ei antanut riittävää selvitystä siitä miksi hän europarlamentaarikko carl haglundin sanoin johti harhaan suomalaisia

arvoisa puhemies

vasemmistoliiton edeltäjä skdl sosialidemokraatit ja keskusta rakensivat suomeen peruskoulujärjestelmän joka on alueellisesti ja sosiaalisesti tasa arvoinen

tämä on niitä asioita joita todella kaipaa mikä on osa tätä keskustelua vaikka monelle liikunta sanasta tulee ensimmäisenä mieleen olympialaiset urheilu huippu urheilu

rakennuksilla työttömyys uhkaa jälleen paisua ja samaan aikaan ulkomailla rekisteröidyt yhtiöt tuovat muualta työntekijöitä ja vievät urakat suomalaisilta yrityksiltä

ja minä vielä lisäkysymykset edustoille arhinmäki on paatero arvoisa puhemies

mutta pääministeri kiviniemi kun te tässä olette moneen kertaan viitanneet isoon britanniaan ja ruotsiin niin uskotteko te ihan rehellisesti itsekään että ne hyvää hyvyyttään nyt irlantia tukevat kun ne eivät kreikka paketissa olleet mukana